arvoisa puhemies

koirien myrkytystapaukset ja myrkytysyritykset eivät ole uusi ilmiö mutta tapaukset ovat erityisesti tänä keväänä huolestuttavasti lisääntyneet

parisuhteen arviointi on myös alan ammattilaisten kokemuksen mukaan yksi hankalimpia arvioitavia seikkoja solmittu avioliitto kun ei vielä sinällään ole tae hyvinvoivasta parisuhteesta

ottamatta lainsäätäjänä oikeutta arvioida sitä kuka milloinkin vanhemmaksi kelpaa tyydyn toteamaan että on varmasti adoptiolapsen edun mukaista tulla perheeseen jossa häntä rakastetaan ehdoitta ja jonka soveltuvuudesta vuosia työtä tehneet adoptioneuvonnan ammattilaiset tekevät arvion yksittäisten kansanedustajien sijaan

jo nykyisellään adoptio edellyttää aina lakisääteistä adoptioneuvontaa jossa käsitellään adoptionhakijan vanhemmuutta koskevia edellytyksiä odotuksia motiiveja taloudellista tilannetta parisuhdetta ja muita vanhemmuuteen liittyviä tekijöitä

järkyttävää on että myrkkyä sisältäviä syöttejä on laitettu jopa postiluukkujen kautta sisään asuntoihin silloin kun lemmikki on ollut yksin kotona

poliisi on todennut että myrkytysyrityksiä ei voida tutkia eläinsuojelurikoksina sillä eläinsuojelurikoksen minkään muodon yritystä ei vielä ole säädetty rangaistavaksi

tikkuakaan ei jätetä kääntämättä ja hyvä niin

kuten edellä on jo varmasti käynyt ilmi olen sitä mieltä että jokaisella suomalaisella pitäisi lähtökohtaisesti olla lain edessä tasa arvoinen mahdollisuus perustaa perhe

se tosiasia että lapsen voi nykyisellään saada heterosuhteessa vahingossa vaikkapa yhden illan anonyymin baarituttavuuden kanssa ei voi tarkoittaa sitä että näin syntyvä vanhemmuus olisi jollain kumman tavalla kategorisesti parempaa kuin vuosia adoptiota odottavien ja asiantuntija arvioita läpikäyvien homo ja lesboparien tai lapsettomuudesta kärsivien avoliitossa asuvien heteroparien tarjoama vanhemmuus

näissä kaikissa säädetään rangaistavaksi teko jolla henkilö tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta pahoinpitelemällä liiallisesti rasittamalla jättämällä tarpeellista hoitoa tai ravintoa vaille tai muuten pykälässä määriteltyjen säädösten vastaisesti kohtelee eläintä julmasti tai tarpeetonta kipua tai tuskaa aiheuttaen

arvoisa puhemies

toivon todella että suomen hallituksella olisi jatkossa uskallusta ja näkemystä tehdä innovatiivista ja todellisuuteen nojaavaa perhelainsäädäntöä eikä vain tyytyä seuraamaan muiden länsimaiden kehitystä muutaman askeleen jäljessä

tällöinkin eläimiin kohdistunut teko tutkitaan esineeseen kohdistuneen rikoksen yrityksenä eikä eläimeen tai elävään olentoon kohdistuvan rikoksen yrityksenä

suomen lapset ja perheet ansaitsevat sen että lainsäätäjällä on järkeä sydäntä ja rohkeutta tunnustaa tosiasiat

rikosnimikkeissä ei ole säädetty erikseen teon yritystä rangaistavaksi

jo ryhtyminen toimintaan eläimen vahingoittamistarkoituksessa on niin kylmää harkintaa osoittava ja siten moitittava teko että se on säädettävä rikokseksi mahdollisimman pian

rikoksen yrityksen kriminalisointi varmasti myös toimisi ennalta ehkäisevästi ja vähentäisi sekä tekoja että niiden yrityksiä

mahdollisuus käyttää nettiä on perusedellytys sille että ihmiset voivat nykypäivänä toteuttaa perusoikeuksiaan erityisesti oi keutta saavuttaa ottaa vastaan ja välittää tietoa netin välityksellä ilman viranomaisten puuttumista

vapaa netin käyttö edistää paitsi sananvapautta myös muiden ihmisoikeuksien kuten ta loudellisten sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien sekä kansalais ja poliittisten oikeuk sien toteutumista

yksittäiset maat voivat kohdata huomattavia taloudellisia sosiaalisia ja demokraattisia vaikeuksia jos suurella osalla niiden kansalaisista ei ole mahdollisuutta käyttää nettiä

vielä pahempi seuraus asiassa on että yksittäiset ihmiset voivat jäädä jälkeen kaikilla elämänalueilla myös ihmisoikeuskysymyksissä jos heidät suljetaan täysin kyberavaruuden ulkopuolelle

näin olemme tarkoittaneet että muihinkin eläimiin kohdistuvat muun muassa myrkytysyritykset ehdottomasti tulisi kriminalisoida ei vain koiriin kohdistuvat

euroopan neuvosto hyväksyi viime huhtikuussa laatimani raportin kaikkien oikeudesta internetin saatavuuteen sekä myös suositukset jäsenmaille netin saatavuuden varmistamiseksi

edellisen puhujan kanssa olen täysin samaa mieltä siitä että edustaja packalenin aloite sakon muuntorangaistuksen palauttamiseksi on kannatettava ja olen itsekin aloitteen allekirjoittanut

kuten jo kuulimme viime kaudella tehty rangaistusmääräyssakkoja koskeva lainmuutos on osoittautunut monella tapaa niin kriminaalipoliittisesti kuin yhteiskunnallisesti epäonnistuneeksi

näennäissäästöjen vuoksi oikeudenmukaisen yhteiskuntajärjestyksen peruspilareita ei tule romuttaa

nuoret ovat olleet viime päiviin saakka marginaalisessa asemassa sosiaalityössä

siten monien nuorten oman elämän ja tulevaisuudennäkymien selkiinnyttämiseen tarvittava ulkopuolisen tuen huolenpidon ja kuntoutuksen tarve on tullut esille vasta nuoren tullessa toimeentulotuen piiriin täysi ikäisyyden kynnyksellä

toimeentulotukilain mukaan asiakkaalla on oikeus tavata sosiaalialan ammattilainen mutta laki ei velvoita tähän kumpaakaan osapuolta

ilman tuloja oleva nuori voi näin hakea toimeentulotukea kirjallisesti pitkiäkin aikoja ilman että hänen tarvitsee koskaan tavata sosiaalityöntekijää tai ohjaajaa kasvotusten

toimeentulotukilain säännökset eivät siis nykyisessä muodossaan edistä sellaista nuorten tukemista joilla sosiaaliviranomaisen aktiivinen puuttuminen voisi toimia nuorten parhaaksi

arvoisa puhemies

nämä säännökset yhdessä nyt toimeentulotukilakiin esitetyn muutoksen kanssa muodostaisivat sellaisen kokonaisuuden jonka avulla myös kaikkein syrjäytyneimpien nuorten kohdalla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet onnistua nuorisotakuun tavoitteiden saavuttamisessa

koulutuksen työelämän ja työ ja elinkeinotoimiston toimenpiteiden ulkopuolella olevan toimeentulotuen varassa elävän nuoren tapaaminen henkilökohtaisesti mahdollistaa nuoren elämäntilanteen sekä tuen ja palvelujen tarpeiden selvittämisen sekä suunnitelmallisen tuen antamisen ja ohjaamisen tarvittaviin palveluihin

esitetyn lakimuutoksen toimenpiteet luovat siten perustan ja sillan nuorisotakuun tarkoittamille toimenpiteille juuri kaikkein heikoimmassa asemassa oleville nuorille jotka muutoin jäävät niiden ulkopuolelle

viime viikolla jouduimme lukemaan uutisista alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta tuomitusta miehestä joka työskenteli vähän erottamisensa jälkeen lähikunnan lasten urheilujoukkueen valmentajana

muun muassa edustaja salonen täällä jo aikaisemmin nosti esiin sosiaalitoimen näkökulman tässä asuntoasiassa

oikeusministeriössä asetettiin tämän vuoden maaliskuussa työryhmä jonka tehtävänä oli laatia ehdotus rikostaustan tarkistamismenettelyn laajentamisesta vapaaehtoistoimintaan

nuorisotakuun piiriin pääsemisen edellytys on siis työ ja elinkeinotoimistossa työnhakijana oleminen ja juuri tässä on nuorisotakuusäännösten heikko kohta

tämän päivän helsingin sanomista olemme saaneet lukea helsingin jatkuvasti kasvavasta hätämajoitustarpeesta ja erityisesti lapsiperheiden suuresta hädästä

lisäksi tarkoitus oli arvioida tämän työn pohjalta lakimuutosten tarvetta oikeusministeriön työ ja elinkeinoministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön kesken

onko kyseisiä keskusteluja eri ministeriöiden välillä käyty ja aikooko hallitus ulottaa rikostaustojen selvittämistä koskevan lain koskemaan myös vapaaehtoistyöntekijöitä

sosiaalivirastohan käyttää hätämajoitukseen hotelleja matkustajakoteja ja majoituspalveluliikkeitä muiden sopivien tilojen puutteessa ja näitä kriisiasumispaikkoja ei ole edes kilpailutettu

nuorisotakuuta koskeviin säännöksiin ei sisälly sellaisia säännöksiä joilla tätä pudokasryhmää autettaisiin ja nimenomaan tähän tarpeeseen vastaamiseen on nyt tehty lakiesitys tarkoitettu

kysyisinkin ministerin näkemystä siihen mitä mieltä hän on siitä että sosiaalitoimi joutuu ottamaan yhä enemmän hoitaakseen tonttia joka on seurausta riittämättömästä asuntotuotannosta

yrittäjän jaksamisen kannalta on kuitenkin erittäin tärkeää turvata kaikille yrittäjille oikeus viikoittaiseen vapaapäivään riippumatta siitä missä yritys milloinkin sijaitsee

velvollisuutta henkilökohtaiseen tapaamiseen ei tulisi kuitenkaan olla jos sen järjestäminen voitaisiin katsoa olosuhteet huomioiden tarpeettomaksi

pakkohan ei kuitenkaan kuten edellekin kuulimme jatkossakaan ole kiinni olla eli yrittäjähän voi kyllä halutessaan pitää liikkeensä auki myös joka päivä niin halutessaan

tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi sellaiset joissa opiskelijat hakevat toimeentulotukea kesäkuukausiksi opintotuen keskeytymisen tai ansiotulojen tai muiden tulojen puuttumisen vuoksi

muutos ei siis missään nimessä rajoita yrittämisen vapautta vaan tuo yrittäjille lisää kauan kaivattuja mahdollisuuksia järjestää itse työaikaansa

nuorten sosiaalityöhön lisäpanostus tukee ja olennaisella tavalla täydentää sitä strategista valintaa mikä nuorisotakuulla on jo tehty

nuorisotakuussa riittää paljon haasteita ja kehitettävää

saadun palautteen perusteella yksi suurista ongelmista on se ettei te toimistoissa kyetä riittävästi huomioimaan nuorten yksittäisiä tarpeita ja erityistilanteita

vaikka ravintola alkoholin arvonlisäveroa alennettaisiin niin yksi ravintola annos todellakin synnyttäisi edelleen enemmän arvonlisäverotuloja kuin sama annos myytynä vähittäismyynnin kautta ja tämähän johtuu siitä että ravintola annoksen hintaan sisältyy paljon enemmän työtä

olisi äärimmäisen tärkeää saada joka ikinen nuori tässä yhteiskunnassa takaisin yhteiskunnan rattaisiin ja tällä hetkellä nuorisotakuussa ei ole lainkaan sellaisia säännöksiä joilla näitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia nuoria autettaisiin

sosiaali ja terveysministeriö pelkää että esimerkiksi belgialainen luostarioluiden valmistaja voisi hakea oikeusteitse lupaa myydä omiakin tuotteitaan suoraan suomalaisille kuluttajille

tästä kyseisestä artikkelista herää pakostikin kysymys että pelostako me täällä suomessa asioita sitten teemme ja samalla muun muassa rajoitamme yrittäjyyttä

arvoisa puhemies

uskon että valtaosa nuorista on varmasti hyvin tyytyväinen yhteiskuntatakuuseen ja tulee ilomielin tarttumaan tarjottaviin toimiin

ikävä tosiasia on kuitenkin se että osa nuorista on jo niin syrjäytyneitä tällä hetkellä että heille pelkkä tieto koulutus tai työpaikasta ei riitä vaan he tarvitsevat henkilökohtaista apua ja tukea jopa sosiaalityötä

lisäksi olen itse henkilökohtaisesti huolissani myös niistä nuorista jotka mieluummin elävät ensi vuonna korotettavalla toimeentulotuella kuin opiskelevat tai tekevät työtä

arvoisa puhemies

vaikka joillekin edustajille asia saattaa jälleen kerran tulla yllätyksenä emme elä tämän päivän suomessa sisäänpäin käpertyneinä euroopan nurkalla vaan yhteisen talousalueen sisällä

alueen maiden taloudellinen keskinäisriippuvuus vaatii tiivistä yhteistyötä niin myötä kuin vastamäessä

arvoisa puhemies

aikaisemmassa keskustelussa täällä salissa hyvin monessa puheenvuorossa korostettiin sitä että vaikka miten tärkeä huoli ja keskustelu lastensuojelusta onkin ei pelkkä puhe riitä vaan tarvitaan konkreettisia toimia ja tekoja

yksityisen sektorin osallistumista kreikan pelastamiseen kuvaa puolestaan maan velkojen uudelleenjärjestäminen niin että yksityiset sijoittajat todellakin menettävät jopa yli puolet saatavistaan

on koko euroopan tulevaisuuden kannalta välttämätöntä että kreikalle on näillä toimilla saatu aikaiseksi uskottava ohjelma jonka tarkoituksena on palauttaa maa velkakestävälle uralle

ei yksikään euromaista halua heittää rahojaan hukkaan vaan toimii niin että huolehtii kussakin tilanteessa parhaaksi katsomallaan tavalla kansalaistensa eduista

tästä näkökulmasta on olennaista huomata että muiden euromaiden kreikasta kannettavaksi tuleva taloudellinen riski asettuu edelleen hyväksyttäväksi katsotulle tasolle suhteessa vaihtoehtoisista kokonaisskenaarioista aiheutuviin riskeihin

tulevaisuuden kauhukuvien viljelemisen sijaan ensisijaista on nyt kääntää markkinatoimijoiden perusnäkemys kreikan tulevaisuudesta myönteiseksi niin että spekulaatiot maksukyvyttömyydestä eurosta eroamisesta ynnä muuta

suomen metsien ja soiden lukuisista erilaisista marjoista sienistä ja yrteistä sekä muun muassa puiden sivutuotteista otetaan talteen ja hyödynnetään valitettavasti vain pieni murto osa

vain näin vältämme suomen hyvinvoinnille välttämättömän viennin dramaattisen pysähdyksen talouskasvun hidastumisen ja verotulojen romahtamisen

kiinnostus luonnontuotteita kohtaan on kuitenkin jatkuvassa kasvussa niin täällä suomessa kuin maailmanlaajuisestikin eli kysyntää ja kasvupotentiaalia olisi runsaasti

kysyisinkin ministeriltä

miten näette tämän sektorin kasvumahdollisuudet ja miten luomu ja lähiruokaa voisi lähteä jatkojalostamaan entistä tehokkaammin sekä vientituotteiksi että matkailualaa hyödyttäviksi tuotteiksi

eli alkoholin kulutustilastoihin liittyen olen itse jo aikaisemmin ehdottanut että alkoholin maahantuonnin seuranta tulisi siirtää thlltä ja valviralta tullille

tätä tulisi selvittää pikimmiten ja katsoa miltä tilastot sen jälkeen näyttää keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja

lähtökohdan tulee olla aina se että työn tekeminen on kannattavampaa kuin joutenolo ja tuilla eläminen

lähetekeskustelua varten esitellään päivän yhdeksäs asiat poimien jaosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan keskustelua tähdentäisi eläytyä

tämä perusperiaate ei ikävä kyllä tällä hetkellä kuitenkaan täysin toteudu ja syyllinen on suomen sosiaaliturvajärjestelmä joka ei kannusta yrittämään eikä tekemään töitä

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kymmene saisi ampua minusta ehdotetaan siellä tänään sosiaali ja terveysvaliokuntaan keskustelun pää asia lähetetään sosiaali että

tällä hetkellä ilman tuloja oleva nuori voi hakea toimeentulotukea pitkiäkin aikoja ilman että hänen tarvitsee koskaan tavata sosiaalityöntekijää kasvotusten ja ainut seuraamus passiivisuudesta voi olla toimeentulotuen alentaminen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväys on yhdestoista sija poimia erotetaan siellä on sosiaali ja terveysvaliokunta on keskustelun tähtittaisi eläytyvänsä sitä